näillä perusteilla arvoisa puhemies katson että on koko euroopan euroopan unionin euroalueen ja suomen suomalaisten veronmaksajien etu hyväksyä ne toimet mitä hallitus tässä nyt on ehdottamassa

se voidaan tuoda pellettinä se voidaan tuoda brikettinä se voidaan tuoda todellakin laivauksilla tai erilaisilla muodoilla ja voidaan kehä kolmosen tuolle puolelle rakentaa myöskin kaukolämpötuotantoa ja niin edelleen

on hyvin olennainen kysymys tavallaan nyt että tämä velvoitepaketti jota ei voi pitää todellakaan risupakettina se on halventava ja harhaanjohtava nimitys tämä on massiivinen eurooppalaisestikin ajatellen äärimmäisen merkittävä velvoitepaketti jolla saavutetaan uusiutuvan energiankäytön osalta paljon sekä tuulivoiman puuenergian biopolttonesteen ja lämpöpumpun biokaasun kierrätyspolttoaineiden käytön lisäämisessä

mutta arvoisa ministeri samalla kun vihreät poikkeuksellisen räikeällä ja rajullakin tavalla arvostelevat oman hallituksensa energiaministeriä niin kokoomuksen suunnalta kuuluu hyvin paljon epäileviä puheenvuoroja siitä onko tämä kotimainen järkevää

arvoisa ministeri voitteko vakuuttaa nyt tässä keskustelussa että tämä hallitus tuo kaikki ne lait joita velvoitepaketin toteutuminen edellyttää tällä vaalikaudella eduskuntaan

omistajaohjaus määrittelee tavallaan lakiin perustuvalla toimeksiannolla ne tehtävät joita julkisen yleisradiopalvelun pitää tehdä

ja siksi on aivan selvää että niiden väitteiden niiden asioiden sen substanssin kovan substanssin täytyy tulla julki ilman että sillä vaarannetaan millään tavalla itse lähdesuojaa jonka murtamiseen ja ylipäätään keskustelun avaamiseen siitä ei pidä mitä missä tapauksissa hoidosta tilatasolla ja missään tapauksessa tässä tilanteessa lähteä

kasvi joka on tietoyhteiskuntakehityksen asiantuntija puuttui viimeksi tähän hyvin tärkeään kysymykseen tietoverkko ja tietolaite välineinvestointeihin

eduskunta toimii tällä hetkellä erittäin vanhentuneella tietokonekalustolla vanhentuneilla ohjelmistoilla

erityisen huolissani olen niistä asioista jotka koskevat terveydenhuollon tietoverkkosovelluksia koska silloin puhutaan myöskin potilasturvallisuudesta

senkin takia tämä on hyvä ajankohta käydä tätä keskustelua suomen roolista euroopan unionissa ja etsiä niitä keskeisiä tekijöitä jotka muodostavat sitten sen suomen eurooppa politiikan periaatteellisen tahtotilan ja sitä vartenhan tämä keskustelu on nyt tänään ollut paikallaan

itse jo peräänkuulutin sitä että meidän suurin haasteemme ja ongelmamme on se että unioni koetaan edelleenkin etäiseksi emmekä ole varmaankaan pystyneet antamaan sisältöä sille kysymykselle mikä on se kansalaisten eurooppa

siksi on selvä että keskeinen eu vaikuttamisen kehittämisen keino kun unioni on pullollaan hyviä periaatteita ja tavoitteita ongelmana on aina niiden toteuttaminen se keskeinen keino on juuri pyrkiä löytämään niitä oikeita asioita jotka vaikuttavat todella kansalaisten arkeen kansalaisten elämään

arvoisa puhemies

mielelläni jatkan vielä tätä puutematiikkaa koska se liittyy erittäin olennaisella tavalla paitsi asuntopolitiikan rakentamispolitiikan linjauksiin myöskin näihin energia ja ilmastotavoitteisiin erityisesti sen vuoksi että puumateriaalin ekologinen kilpailukyky verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin on ylivoimainen verrattuna esimerkiksi teräs betoni tiili lekaharkkorakentamiseen jotka kaikki tuottavat erittäin paljon päästöjä rakennusaineteollisuuden kautta ja myös itse rakennusprosessissa

odotusarvo on se että yhteismarkkinoiden kautta löydetään suomalaiselle teollisuudelle entistä vahvempaa kilpailukykyä jotta suomalainen työ pysyy suomessa

karjula täällä osoitti puu toimii hiilinieluna

työaika asiassa tehtiin niin ja huomioitiin tämä suomalainen malli joka on erikoinen malli suhteessa eurooppaan jossa on isoja kuljetusliikkeitä ja kuljettajat yleensä renkisuhteessa yrityksiin

minä puhun modernista puurakentamisesta jollaisella on toteutettu esimerkiksi sibeliustalo lahdessa moderni puukaupunkihanke oulussa porvoossa joensuussa areena metlan pääkonttori ja niin edelleen

mutta olennaista on kuitenkin se että näiden asioiden kautta meillä on paljon töitä että se tavallinen kansalainen kokee unionin läheiseksi on kiinnostunut eurovaaleista on valmis äänestämään niissä ja näkemään sen tosiasian että lissabonin sopimuksen jälkeen merkittävästi valtaa edelleenkin siirtyy unioniin

siksi arvoisa ministeri haluan ensinnäkin kannustaa että viette nämä asumiseen liittyvät energiatavoitteenne läpi

siinä kolmen kohdan ohjelmassa energiatehokkuuden kasvattaminen lämmitystapajärjestelmien kehittäminen ja kuluttajien käyttäytyminen ovat kaikki erittäin kannatettavia

siellä energiatehokkuudessa tullaan myös siihen että voidaan matalaenergiataloja rakentaa merkittävästi enemmän ja se on suomalaista modernia teknologiaa

tämä on se suuri haaste millä tavalla tämä muuttuva tilanne jatkossa tässä vaikuttamisen kehittämisessä otetaan huomioon ja miten luodaan jatkossa ne mekanismit että suomalainen ääni kuuluu ehkä vielä voimakkaampana ja itsellisempänä ja itsekkäämpänä

olen itse vaan ajatellut että meillä täytyy olla enemmän semmoista jukolan jussin asennetta joka on itsenäisyyttä ja tarvittaessa itsepäisyyttäkin korostavaa ja jolla ne pahimmat ylilyönnit sitten voidaan korjata

siksi tulen siihen neljänteen kohtaan eli rakennusaineteollisuuden rooliin myöskin sen pienen ekologisen jalanjäljen takia

tällaisille asioillehan ne ihmiset nauravat ja siellä hoskosen kotikulmilla on nämä susikeskustelut jotka johtavat tietyllä tavalla väärille teille koko eun perusidean suhteen

mutta näiden ohjelmien tekes ohjelmien ja muiden tämän kaltaisten korkeakouluhankkeiden kautta me voimme tätä kysymystä väkevästi viedä eteenpäin

se kuitenkin on edelleen tärkeä yhteisö se on edelleen merkittävä rauhanprojekti se on edelleenkin merkittävä vaurauden ja hyvinvoinnin lähde myöskin meille suomalaisille

puhemies

selvä

suomessahan windfall voittoina pidetään päästöttömän tuotannon päästökaupasta saamaa hyötyä mikä käytännössä tarkoittaa sitä että sähkön hinta nousee vaikka kustannukset eivät nouse kun on siis vanhaa vesivoimatuotantoa ja puhdasta ydinvoimatuotantoa

muualla euroopan unionin maissa windfall voittojen lähteenä pidetään fossiilisia polttoaineita käyttäville ilmaiseksi annettavia päästöoikeuksia

rankaiseeko windfall päästötöntä tuotantoa jota kuitenkin päästökaupalla on tarkoitus kannustaa elikkä tämä toimiikin vastoin ilmastopoliittisia tavoitteita

toimiiko windfall vero vastoin markkinoiden toimintaperiaatetta eli yritetään määrätä ikään kuin tuotteelle yksi hinta joka määräytyy markkinoilla

nythän on hyvä huomata että se hinta mikä määräytyy fossiilisella polttoaineella tällä päästökaupalla nostetaan ylös ja se on se rankaisuvero

tämä on erittäin vakava kysymys ja silloin pitää miettiä myös niitä vaihtoehtoisia rakenteita eli sitä voisiko tämä veroerä jäädä esimerkiksi teollisuuden käyttöön ja sillä se pakotetaan investoimaan uuteen puhtaaseen energiaan ja teollisuus saa laskea sen hyödyksi jos se käyttää sen siihen

eun energiaverodirektiivin mukaanhan sähköä verotetaan sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi silloin kun se kulutetaan ei siis tuotannon yhteydessä

eli avoimilla sähkömarkkinoilla tämä suomalainen windfall vero asettaisi suomalaiset tuottajat ulkomaisia selkeästi heikompaan asemaan

toiseksi windfall vero tullaan määrittämään täysin harkinnanvaraisesti sillä tällaista voittoa ei ole mahdollista määrittää millään objektiivisella tavalla

puhuminen tämmöisestä ansiottomasta arvonnoususta tässä kysymyksessä on hyvin problemaattinen ja sen takia valitettavasti ministeri pekkarinen ei nyt ole paikalla haluaisin antaa hänelle vielä kotiläksyksi pohtia tämän rakenteen

täällä on nyt aika paljon tätä hälyä on vaikea kuulla edes omaa puhetta

mutta puhemies ihan lopuksi yksi asia vielä tähän liittyen ja se on se ennen kuin toivotan hyvää joulua kaikille että myöskin tämä energiataseen hyötykriteeri pitäisi tuulivoimatuotannon osalta miettiä uudelleen

miksi suomalaisen fortumin pitäisi investoida vaikkapa suomen rannikolle kun paljon parempi hyötysuhde saadaan sillä että se investoisi norjan rannikolle tai pohjanmerelle kuten vattenfall tekee tällä hetkellä englantiin

mutta ongelma on se että se hyödyttää sen laitoksen sijaintimaata eikä sen investoivan yrityksen kotipaikkaa

siksi tämä on ollut jo kolmas versio tämä nyt tämän ja eu eun ilmasto ja energiapolitiikkapaketin osalta se kolmas asia jota tulisi vielä arvioida vakavalla tavalla uudelleen

näen että ed

järvinen pyörittelee päätä

mikä merkitys teille on sillä että se vähempi tuuli tulee täältä suomesta jos ei talvella tuule sen sijaan että ne samat investointieurot laitettaisiin sinne missä tuulee

me saisimme paljon enemmän hyötyä koska joudutaan käyttämään myöskin veronmaksajien euroja näiden investointien tukemiseen

niin aivan oikein

kollegoille ja puhemiehelle oikein hyvää rauhallista joulua

arvoisa herra puhemies

nämä hallituksen periaatepäätöksethän antavat suomen elinkeinoelämälle hyvin arvokkaan viestin siitä että yritysten toimintaympäristö kotimaassa halutaan säilyttää suotuisana uusia investointeja varten

mutta tästä haluan sanoa sen että stora enson ratkaisu kiittää tästä periaatepäätöksestä oli kyllä lievästi sanoen erikoinen

eli tällaisia viestejä me emme nyt tarvitse teollisuudelta vaan me tarvitsemme energiaa käyttävältä teollisuudelta viestiä siitä että ollaan valmiit sitoutumaan investointeihin suomessa ja pysymään täällä

tämä on minusta aivan olennainen asia kun tätä energiaratkaisua tarkastellaan suomen teollisuuden tulevaa rakennetta silmällä pitäen koska tällä on ilman muuta myöskin ohjaava vaikutus sitä kohden

siksi on hyvin tärkeä asia että hallituksella on selkeä visio siitä miten hallitus näkee suomalaisen teollisuuden kehittymisen tulevaisuudessa että siellä on teollisuudella halua investoida siis sellaisella teollisuudella joka on paljon energiaa käyttävää teollisuutta samaan aikaan kun meidän täytyy totta kai erilaisilla kannustetoimenpiteillä ohjata teollisuutta siihen suuntaan joka tuottaa myöskin sellaisia komponentteja sellaista teknologiaa joka on vähän energiaa käyttävää

kankaan kanssa aivan samaa mieltä että eihän sitä pidä nyt lähteä riitauttamaan eussa vaan jos meillä kerran tällainen kansallinen järjestelmä on ollut niin pidetään siitä kiinni

se on totta kai meidän näiden energiayhtiöiden osakkeenomistajien etu mutta tähän liittyy sitten myöskin tietysti se toinen kysymys että itse olisin pitänyt parempana että valtio omisteinen fortum olisi tässä yhteydessä saanut periaateluvan korvaavaan investointiin

fortumilla oli kaikki valmius tehdä tämä investointi oli rahoitus valmiina osaaminen valmiina teknologia valmiina suunnitelma investoinnin toteuttamiseen

se olisi tässä kokonaisuudessa näin uskon otettu tämänkin iltapäivän keskustelun valossa tässä eduskunnassa paremmin vastaan että meillä olisi ollut tarjolla ratkaisu jossa olisi ollut yksi uusi ja toinen korvaava investointi

se olisi muodostanut hyvän kokonaisuuden joka olisi ollut energiapoliittisesti ilmastopoliittisesti ja teollisuuspoliittisesti järkevä ja mikä tärkeintä fortum olisi tuonut markkinoille markkinaehtoista sähköä kaikkien käyttöön ei vain osakkaiden käyttöön

mutta arvoisa puhemies hyvin tärkeää on se että mikään muu maa ei ole pystynyt tällaiseen kokonaisuuteen jossa paketoidaan ydinvoima tällaiseen uusiutuvan velvoitepaketin toteuttamiseen koska se muodostaa sen kauaskantoisen ilmasto ja energiapoliittisen perusratkaisun joka muodostaa pohjan suomen energiapolitiikan tulevaisuudelle

on aivan selvää että myöskin tämä uusiutuvien energialähteiden edistäminen lisää suomen energia ja ympäristöteknologian tuotteiden järjestelmien ja palvelujen kysyntää

mutta en näe sitä ristiriitana tämän periaatepäätöksen linjan kanssa että me rakennamme myöskin ydinvoimaa lisää

tavoitteena on todellakin hiilineutraali suomi

täällä on edelleenkin kivihiilellä suuri merkitys

arvoisat vihreät te käytätte täällä poliittista valtaa

ottakaa käyttöön modernia teknologiaa vaikkapa sitten loviisan kaukolämpövoimaa sieltä tarjolla olevasta ydinvoimalaitoksesta tai jotakin muuta

tämä on minusta häpeällistä että pääkaupunkiseudulla on näin mittava fossiiliseen polttoaineeseen perustuva lämmöntuotantojärjestelmä

siksi vielä lopuksi arvoisa puhemies haluankin vaan todeta sen peruskysymyksen että tällä on vaikutusta meidän työpaikkoihin meidän talouteen meidän kykyyn selviytyä meidän hyvinvointiyhteiskunnan suurista haasteista mutta se vaatii voimakasta sitoutumista teollisuudelta

ihan samalla tavalla itse koen ongelmana että fennovoiman hakemuksessa oleva avoin loppusijoituspaikka on selkeä ongelma ja loppusijoituspaikan pitää tulla hakijalta hyvin nopeasti sillä aikataululla kuin ympäristövaliokunnan lausunto sanoo

arvoisa puhemies

minäkin olen ihan samaa mieltä että ei mikään yksittäinen elementti metsäteollisuuden kustannusrakenteessa ole se tekijä jonka takia teollisuus täältä lähtee vaan kyse on tavallaan teollisuuden omista vähän kokonaisvaltaisemmista ratkaisuista

sen takia me olemme kyllä samassa veneessä ja meidän täytyy huolehtia siitä kun suomi elää kuitenkin vientiteollisuudesta

me taistelemme siellä voimakkaasti että ne tehtaat siellä pysyvät koska niiden yhteiskunnallinen ja työllistävä merkitys on aivan ainutlaatuinen ollut aina ja tulee jatkossa olemaan

sen takia on hyvin tärkeä asia että me tunnistamme ne tekijät joiden takia metsäteollisuus on hakeutumassa pois suomesta ja pystymme yhteiskunnallisin ratkaisuin vero ja muin keinoin huolehtimaan siitä että se teollisuus pysyy suomessa

arvoisa herra puhemies

tämä on ollut omalla tavallaan mielenkiintoinen keskustelu ja kaikkein tyytyväisin olen ollut tämän päivän keskustelussa siihen että pääsääntöisesti täällä on pureuduttu itse asiaan eli on nähty se että vuosikymmeniä käytössä ollut järjestelmä on tullut tiensä päähän tämän päivän arvioinnin pohjalta tuo vaalirahajärjestelmä on osoittautunut selkeästi moitittavaksi ja se mätäpaise pitää puhkaista

ja vihdoinkin päinvastoin kuin aikaisemmat hallitukset vihdoinkin tämä hallitus tekee sen mitä yksikään hallitus tätä ennen aikaisemmin ei ole kyennyt tekemään merkittävän avauksen vaalirahoituksen avoimuuden turvaamiseksi

tässähän on monta hyvin keskeistä avainsanaa

siksi on alleviivattava vielä tällaisessa omassa yhteenvetopuheenvuorossa että en näe tätä millään muotoa hallitusoppositio asetelmana vaikka jotkut ovat yrittäneet tehdä siitä sellaisen

ei siitä ole kyse

ongelma koskee kuitenkin kaikkia ja siksi näitä ensimmäisen kiven heittäjiä on vaikea ymmärtää

södermanin erinomaista rakentavaa puhetta

tä mä on tärkeä asia eikä niin että me märehdimme päivästä toiseen vanhoja tapahtumia ja tuomitsemme niitä tapahtumia jotka ovat tapahtuneet toisenlaisessa toimintaympäristössä toisenlaisen lainsäädännön ollessa voimassa

minusta on nyt hyvin tärkeätä että me kannustamme ministeri brax teitä viemään tämän valmistelun nopeasti läpi

me toki tiedämme että eduskunnassa perustuslakivaliokunnan käsittely vie tässä aikaa emme puhu varmaankaan ensi vuoden alusta kun tämä on voimassa vaan varmasti menee pitkälle kevääseen

mutta te olette todellakin menossa euroopan neuvoston greco kokoukseen ensi viikolla ja olisi ehkä nyt hyvä vielä kuulla täsmällisemmin niitä puheenvuoroja ja ajatuksia joita tuossa kokouksessa aiotte käyttää koska minusta on parasta se että nämä grecon kymmenen huomautusta näin itse rohkenen tulkita on tavallaan ajettu sisään jo tämän lakiesityksen tavoitteisiin jota tarastin työryhmä tässä edelleen vie eteenpäin